kun vaalit ovat ohi ed

mutta virheet pitää hakea esille ja niitä pitää seurata mutta siihen on päätoimittajajärjestelmä

miksi pääministeri ja valtiovarainministeri puuttuvat tästä keskustelusta

te panitte hanttiin torniolle

todellista keskustelua käydään talon ulkopuolella

sitä käy sailas sitä käy wahlroos rkpn pääneuvonantaja ilmeisesti nykyään jo kokoomuksen rahoittaja ja sitä käy imf suomen osalta

niin kuin sanoin minä vion sitä että haetaan näistä rakenteista sitä ratkaisua eikä siitä että resursseja ensinnäkin on riittävästi käytettävissä myös siellä perusterveydenhoidossa

ne asiat otetaan esille sitten heti vaalien jälkeen kun niistä olette selvinneet jos selviätte ja sitten lyödään pöytään ne leikkauslistat joita siellä sailasten putiikeissa jo tehdään

minulla on semmoinen tunne että tässä tämän lain valmistelussa on ollut se erimielisyys että kokoomus hakee niitä isompia yksiköitä myös tältä osin keskusta on sentään jarrutellut ja minusta tämä on hyvä että näin on tehty koska ei se ratkaisu sieltä löydy

tässä pelastetaan kreikalle jättimäisiä lainoja erittäin kovalla korolla antaneet pankit kreikkalaiset pankit saksalaiset ranskalaiset amerikkalaiset pankit mutta kansalle tyrkytetään nälkäkuuria

nyt te olette julistautuneet urhoolliseksi mutta teidän työllisyystoimenne ovat pelkkää näpertelyä siihen nähden mitä tarvitaan

esimerkiksi meillä lapissa on pitkään käyty keskustelua länsi pohjan ja lapin keskussairaanhoitopiirien yhdistämisestä mutta minä en näe siinä etua tulevaksi päinvastoin

tätä tässä te nytkin olette valmistelemassa eli siksi tänne ei tule katainen puolustamaan tulevien vuosien linjauksia ja pääministeri tietenkin pois lähtevänä katselee sivusta jo että niin se menee niin kuin on mennäkseen

sen kuurin jäljiltä suomessa tuli jättityöttömyys ja nyt kun te tämmöisiä esitätte kreikalle näitä leikkauksia sinne arkikansan elämään siellä tulee työttömyys räjähtämään käsiin ostovoiman heiketessä

yhteistyötä pitää lisätä se on päivänselvää ja myös erikoistumista mutta tämmöinen pakkomielle siitä että isoja yksiköitä lisää ei ole minusta oikea ratkaisu

manninen emuun menoon tulee minä muistan hyvin kun täällä äänestettiin emusta eli eurosta

tässä on työministeri paikalla ja täytyy sanoa että kyllä vihreiden hommakin on pelkkää näpertelyä ollut mutta ehkä se kansalaispalkka kiinnostaa enemmän kuin ihmisten työllistäminen en tiedä

tuolla oikealla ilkuttiin meitä jotka olimme vastaan

sodan kiihdyttäminen ei kuitenkaan tule tuomaan ratkaisua mistä yllättävää kyllä täällä tunnutaan olevan aika lailla yksimielisiä näitten ryhmäpuheenvuorojen pohjalta tähän saakka kuultujen ja silti kuitenkin näissä muissa ryhmissä näyttää olevan halu lisätä sotilaita

arvoisa pääministeri pienituloisista pitää tällaisena aikana kantaa erityistä huolta

ne joilla asiat ovat hyvin saavat nyt jo hyvän hoidon ja kyllä se tietysti eduskunnassakin saattaa pikkuisen vaikuttaa että täällähän se hoito on hyvä ja pian unohtuu ehkä se mitä se arkikansan terveydenhoito tuolla on kun suurena toiveena jopa haaveena on se että kun soittaa terveyskeskukseen niin edes joku vastaisi heti

teiltä on sitä aina puuttunut

työmarkkinatuen taso on aivan riittämätön ja kun sitä nostetaan myös ansioturva työttömyyspuolella nousee

uutistoimistot kertovat lähes päivittäin uusista siviiliuhreista joita yhdysvaltain ja nato joukkojen toistuva sattumanvarainen ja suhteeton voimankäyttö jatkuvasti aiheuttavat

kaikkiaan siviilejä on afganistanin sodassa kuollut usa johtoisissa pommituksissa ensi alkuun ja sitten näissä naton sotatoimissa kaikkiaan jopa kymmeniätuhansia

ei sanaakaan tältä osin

mediamaksu tulee turvaamaan jos se toteutuu niin kuin täällä kaikkien puolueiden yhteinen esitys on ollut tässä työryhmässä ylen kestävän rahoituksen ja riippumattomuuden mutta sen rinnalle tarvitaan pienituloisia tukevia toimia

pitää nostaa verotuksen perusvähennystä ja korjata toimeentulotukilakia jotta köyhimmätkään eivät informaatiosta syrjäydy

suomessa tylyin asenne pakolaisia kohtaan on muuten usein juuri niillä jotka ovat olleet näitä usa johtoisia sotia kaikkein innokkaimmin kannattamassa

byrokratia korruptio keskitys putin tällaisia arvioita täällä raportin sivuilla vilahtelee samoin kuin tässä keskustelussakin

kysymys kuuluu

edellisen vaalikauden venäjä raportin valmistelusta jäi nimittäin mieleen suurlähettiläs heikki talvitien neuvo kun siellä myös yllyttiin hakemalla hakemaan niitä naapurimaan heikkouksia joita varmasti piisaa

maalla on eri puolilla maapalloa suuri määrä sotilastukikohtia joita se ylläpitää poliittisten mutta myös taloudellisten intressiensä varmistamiseksi

talvitie tapasi sanoa aina että antakaa niitten venäläisten olla semmoisia kuin ne ovat ja lähdetään siitä liikkeelle ja sitten haetaan sitä yhteistyötä kyllä ne varmasti itse tietävät omat ongelmansa

tuntuisi siltä että paras olisi panna peiliä nyt vähän tämän suomi neidon eteen tai katsoa itse toinen toistamme mitäs ongelmia meillä on tässä venäjä yhteistyön lisäämisessä

oikeaa suomen linjan mukaista politiikkaa olisi lisätä suomen kehityspanostuksia afganistanissa ja ottaa samalla aloitteentekijän rooli poliittisten neuvottelujen ja sovun aikaansaamiseksi afgaaniryhmien välille

iso ongelma on joka tässä raportissakin todetaan mutta sivuutetaan pelkällä maininnalla ja se on se että suomessa opiskellaan erittäin vähän venäjän kieltä

tähänhän pitäisi meidän puuttua

totta kai arviot pitää olla mutta pitää nyt katsoa myöskin mitä me itse voimme oikeasti tehdä ja tämä venäjän kielen opiskelun vähäisyys on sellainen

erityisen suurta huolta näiden ryhmien taholta kannettiin siitä että nyt sekoavat kehitysyhteistyötä tekevien ryhmien työ ja sotatoimet

se on se kysymys johon pitäisi mennä mutta tehän olette nyt eussa tukemassa esimerkiksi näitä kovia päätöksiä joilla eussa köyhyyttä lisätään

se on todella suuri vahinko koska sinne kehitysyhteistyöhön pitää panostaa

kun me olemme tässä tilanteessa niin kannattaisi katsella näitä asioita pikkuisen enemmän kuin tehdä semmoista syvää arviota naapurimaasta

ei sinne kukaan lähde vapaaehtoisesti älkää kuvitelkokaan

sen lisäksi eduskunta edellyttää valtioneuvostolta että pikaisesti valmistellaan suunnitelma suomen osallistumisen muuttamiseksi sellaiseksi siviilioperaatioksi joka tukee afganistanin jälleenrakentamista ja suomalaisten sotilaiden vetämiseksi kokonaan pois afganistanista

arvoisa puhemies

vaikea ymmärtää mutta ehkä te selitätte vielä tarkemmin asian

kolmas esitys on eläkeiän nosto

mutta mikä on uutta on se että eu ottaa nyt roolin näin selvästi näitten kovien oikeistolaisten esitysten ajamisessa

arvoisa puhemies

tämä verohelpotus näille isotuloisille ja yrityksille aiotaan maksattaa kansalle arvonlisäveroa korottamalla sekä kuntaveroa lisäämällä

ei teitä ainakaan santeri alkio äänestäisi tällaisen esityksen tukemiseen jos olisi vielä äänioikeutettu eikä kekkonenkaan koska näillä keskustajohtajilla oli sentään vielä sosiaalista mielenlaatua joka teiltä näyttää valitettavasti puuttuvan kokonaan

parempaanhan kuitenkin on menossa se yhteistyö euroopan sisällä ja venäjän ja euroopan toimijoiden välillä ja vielä venäjän ja yhdysvaltain välillä ja se on se iso tausta

mutta se mitä olisin odottanut siis pikkuisen enemmän on suomalaisen osapuolen mahdollisuudet tehdä itse jotakin joka edistäisi tätä yhteistyötä esimerkiksi kielen opiskelun osalta

kyllä siinä eräs keino voisi olla se että valtion tuella saataisiin niitä ryhmiä vaikka kuinka pieniä ryhmiä siellä alakouluissa jo aikaan jotka haluavat opiskella venäjää